oli kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja aalto ja

tulli osallistuu myös harmaan talouden hillitsemiseen valvomalla muun muassa ylisuurten alkoholijuomaerien maahantuontia

mutta arvoisa ministeri näettekö että tullin toiminta pystytään ylläpitämään sillä korkealla tasolla jota siltä tällä hetkellä odotetaan

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia siten että siinä huomioitaisiin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat unionin tekemät muutokset tukijärjestelmiin

lisäksi esityksellä ehdotetaan muutettavaksi maa ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia siten että se vastaa maamme euroopan komissiolle tekemiä esityksiä kansallisista tuistamme etelä ja pohjois suomen osalta

perussuomalaisten maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenet pitivät sinällään hyvänä sitä että maataloustuilla sekä unionin tasoisilla että kansallisilla tuilla pystytään tasoittamaan viljelijöiden selviytymistä omalla toimialallaan

jatkossa on huolehdittava siitä että niin sanotun aktiiviviljelijän määritelmä ei tee tukikelvottomaksi niitä aktiivisesti maataloutta harjoittavia viljelijöitä joiden tiloilla harjoitetaan maatalouden ohella myös muuta toimintaa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset haluavat kiinnittää huomiota siihen että niin sanotun viherryttämistuen vaatimukset voivat pahimmillaan johtaa siihen että valvonnat tulee suorittaa entistä lyhyemmässä ajassa

tämä ei maamme kasvuolosuhteiden vuoksi ole käytännöllisesti mahdollista

toisaalta uudet viherryttämistuen vaateet ja siihen liittyvät tarkastamisvelvollisuudet johtavat myös siihen että tarkastuskäynnit eri tiloilla tulevat huomattavasti lisääntymään

tämä ei ole kenenkään etu emmekä halua tämänkaltaista kehitystä maahamme

arvoisa puhemies

ikäihmisten toimintakyky heikkenee usein ikävuosien myötä ja elämään tulee myös sairauksia esimerkiksi muistisairauksia jotka saattavat vaatia ympärivuorokautista silmälläpitoa laitoshoidossa tehostetussa palveluasumisessa tai kotona omaishoidossa

palvelurakenteita ja palvelutarjontaa mietittäessä on kuitenkin varmistettava että jatkossakin kattavat palvelut ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavissa

tämä vanhuspalvelulain muutos on aivan aiheellisesti herättänyt myös kysymyksiä miten palvelut jatkossa ikäihmisille toteutetaan sekä miten ja kuka ne maksaa

valitettavasti yhteiskuntamme on menossa kiihtyvällä vauhdilla kohti tuotteistettua yhteiskuntaa jossa jokainen palvelu hinnoitellaan ja vain varakkailla on mahdollisuus hankkia tarvitsemiaan palveluita

palvelurakennemuutos ja avopalvelujen lisääminen voivat olla hyvä asia jos voimme edellyttää että avopalvelut myös pystytään toteuttamaan laadukkaasti ja niille on mahdollista saada riittävät resurssit

valitettavasti kuntatalouden kiristynyt tilanne ei vakuuta siitä että tarvittavia taloudellisia tai henkilöstöresursseja kunnissa riittäisi avopalveluiden tuottamiseen

kunnat ovat siis valtion opastuksella ajamassa laitoshoitoa alas painottamalla avopalveluita

onko arvokkaan vanhuuden määritelmä jatkossa vain sivulauseissa

kannatan edustaja mäntylän tekemää vastalausetta

kestämättömästi kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä asettaa sekin omat lisähaasteensa niin hallituksen budjetin kestävyydelle kuin myös sille miten oikeutetuiksi suomalaiset kokevat tehtävät säästötoimenpiteet

tässä yhteydessä on välttämätöntä pystyä löytämään turvapaikanhakijoiden joukosta perustellusti ne oikean avun tarpeessa olevat henkilöt ja lähettää elintasosurffarit takaisin kotimatkalle mahdollisimman pikaisesti

olen nimittäin alan toimijoilta kuullut että näihin kieli tai muihin koulutuksiin osallistuvat suhtautuvat erittäin leväperäisesti näihin koulutuksiin

tunneilla ei käydä tai loppukokeisiin ei osallistuta

arvoisa puhemies

työelämässä työntekijä saa lomarahaa vietettyään lakisääteistä lomaa omaishoitaja sen sijaan maksaa sijaishoitopalveluista joita kunta järjestää

onkin syytä siis toivoa että tämän sosiaali ja terveysministeriön asettaman työryhmän kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman josta raportti luovutettiin maaliskuussa kehittämistyö jatkuu

tämän ensimmäisessä käsittelyssä olevan lakiesityksen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annetun lain eli vanhuspalvelulain muuttamisen tarkoituksena olisi täsmentää pitkäaikaisen laitoshoidon edellytyksiä

esityksen mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisin perustein tai asiakas tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla

kunnan olisi toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali ja terveyspalveluilla

perussuomalaiset jättivät sosiaali ja terveysvaliokunnassa vastalauseen valiokunnan mietintöön sillä pidämme epärealistisena hallituksen oletusta ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vähenemisestä ja kyseenalaistamme rakennemuutoksen tuomat säästöt

ympärivuorokautisen hoidon tarve ja samalla kustannukset saattavat päinvastoin kasvaa tulevaisuudessa kun iäkkään väestömme osuus kasvaa kasvamistaan

adressin mukaan laissa halutaan säilyttää käsite arvokas elämä edelleen hoidon ja huolenpidon perusteena laitoshoidon tarvetta määriteltäessä

perussuomalaistenkin vastalauseessa todetaan että koska hallitus ei ole huomioinut kaikkein iäkkäimpien ja huonokuntoisten määrän kasvua eikä tee riittäviä korvaavia toimenpiteitä vähentäessään laitoshoitopaikkoja niin ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy vaikeutuu jatkossa

näin ei saa tapahtua vaan on huolehdittava siitä että ympärivuorokautiseen hoitoon pääsevät jatkossakin kaikki sitä tarvitsevat iäkkäät henkilöt

lisäksi edellytämme että kuntouttavia palveluita lisätään niin avo kuin laitoshoidon puolella jotta iäkkäät säilyttäisivät toimintakykynsä mahdollisimman pitkään

vaadimmekin omaishoitajien aseman parantamista mukaan lukien omaishoitajien yhdenvertainen ja riittävä tuki sekä uuden omais hoitajalainsäädännön pikainen valmistelu

vanhuspalvelulakiin väsätään muutosesitystä siten että kotiin annettavat palvelut olisivat jatkossa ensisijainen vaihtoehto laitoshoidon sijaan

ministeri huovinen totesi puheessaan eduskunnan lakiesityksen lähetekeskustelussa että paine laitoshoitoon syntyy muun muassa hoitavien omaisten uupumisesta

siirtämällä ikäihmiset tehostetun palveluasumisen palveluiden käyttäjiksi tai kotiin omaishoidon piiriin kustannuksista ainakin osa siirtyy kätevästi kuntien harteilta kansalaisille palvelun tarvitsija kun maksaa niistä palveluista joita hän kotiinsa tarvitsee

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriön asettama työryhmä laati kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman jossa linjataan omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

hoidon sijaan olisi syytä puhua laajemmin myös hoivasta ja huolenpidosta joka käsittäisi asiakkaiden perustarpeet kuten ulkoilun ruokailun sosiaalisen kanssakäymisen tuen erilaiset aktiviteetit ja kuntoutuksen

näitä avustavia tehtäviä voisivat hoitaa hoiva avustajat ja korkeammin koulutetut lähi ja sairaanhoitajat voisivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin

kotipalvelun osalta kodinhoitajan ja kotiavustajan nimikkeellä toimiville ammattilaisille olisi tarvetta sillä kaikki kotiin annettava apu ei ole hoitoa vaativaa

hallituksen energiapolitiikka on epäonnistunutta ja tästä epäonnistuneesta energiapolitiikasta kärsivät sekä talous että ympäristö

kotimaista energiaa ja siihen perustuvaa vientiteollisuutta kehittämällä voisimme edistää myös työllisyyttä ja talouskasvua ja näin oikaista kauppatasettamme

energiatuotannon kotimaisuusastetta pitäisi nostaa ja jos sitä nostettaisiin eri arvioiden mukaan olisi mahdollista saada jopa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

kotimaisuuden lisäksi energiapolitiikan tavoitteena on tietysti myös energian kohtuullinen hinta ja tässä kilpailutilanteessa meidän kilpailukyvyn turvaaminen edellyttäisi kustannustehokasta energiasektoria joka kykenisi tuottamaan energiaa meille kilpailukykyiseen hintaan

arvoisa puhemies

vastuulliset muut oppositiopuolueet sdp kd ja rkp ovat ymmärtäneet tämän näkökulman ja keskittyvät suomen kannalta tärkeiden asioiden kuten työttömyyden ratkaisemiseen

omien erheiden myöntäminen ei ole helppoa tai kivaa mutta on vastuullista toimintaa myöntää kun sen aika on

vaikka välikysymyksen alkuperäisestä ideasta tunnuttiinkin tänään olevan päivän ja illan aikana eri mieltä ymmärrän hyvin ministeri stubbia kun hän totesi että hänen on vaikea erottaa ja ottaa irti omaa persoonaansa tästä välikysymyksestä

arvoisa puhemies

tässä salissa on valtavasti osaamista ideoita ja kehitysehdotuksia niin hallituksessa kuin oppositiossakin ja niitä on kuultu tämän syksyn aikana runsaasti

muun muassa edustajat räsänen ja tölli totesivat että tahallisilla väärinkäsityksillä ei tässä salissa asioiden käsittelyä edistetä

meillä edustajilla on kansalaisilta saadut valtakirjat jotka edellyttävät arvokasta ja asiallista suhtautumista niin lainvalmisteluun kuin toisiimmekine